siinä mielessä tilanteemme on huonompi kuin esimerkiksi laman aikana tai vuosituhannen vaihteessa jolloin meillä oli laajemmin yleishyödyllisiä toimijoita jotka halusivat tuottaa näitä toimintoja

näitten erityisryhmien joukossa me olemme nimenomaan pyrkineet priorisoimaan sekä dementoituneita että huonokuntoisia vanhuksia esitetoisena erityisprioriteettikohteena pitkäaikaisasunnot minuutti kulunut ja sitten toisena erityisprioriteettikohteena ovat pitkäaikaisasunnottomat

silloin meidän piti tehdä tietyntyyppistä esikarsintaa jossa jaoimme aivan kuten edustaja toteaa a koriin ja b koriin ja jossa katsotaan ensin nämä a korin hankkeet hieman perusteellisemmin

se mikä se kustannustehokkuusjärjestys on tietenkin ajan myötä muuttuu ja vaihtelee ja riippuu siitä miten teknologinen kehitys eri puolilla maailmaa eri uusiutuvien osalta ottaa edistysaskeleita

mutta samassa yhteydessä todettiin että on täysin mahdollista että sieltä a korista joku putoaa pois tai että tämä tukimäärä on niin iso että se mahdollistaa tuen myöntämisen myös b korin hankkeelle

mutta en minä kyllä lähtisi väittämään että miljardin kerääminen oman pääoman ehtoisen rahan kerääminen suomalaisten kasvuyritysten taseisiin olisi lilliputtiratkaisu

rantakangaskin täällä totesi tätä asiaa seurataan hyvin tarkasti ja mietitään koko ajan josko löytyisi vielä uusia keinoja edistää tätä toimintaa ja seuraava ratkaisujen paikka on tammihelmikuun vaihteessa ensi vuoden ensimmäisen lisäbudjetin yhteydessä

mutta uskon että tässä kevään kesän alkusyksyn aikana kun nämä vielä huolellisesti käydään läpi joka tapauksessa pystymme tekemään ratkaisuja joissa parhaimmat hankkeet ja ne hankkeet jotka eniten tätä tukea tarvitsevat sitten lopulta valikoituvat

se on työvoimavaltaisempaa kuin uudistuotanto ja tässä mielessä kaikki se työ mikä siellä saadaan käyntiin toimii kaikkien niitten tavoitteitten hyväksi joita täällä yhdessä kannatetaan

arvoisa puhemies

kysymys ei kuitenkaan ole mistään hallituksen salajuonesta vaan siitä että maailmanmarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä asioita muun muassa yhdysvaltain liuskekaasuvallankumouksen kautta eurooppalaisen talouskriisin kautta

merkityksen saa myös sillä asetusmuutoksella joka viime viikolla saatiin aikaan jossa luovuttiin korkotuetun perusparannuslainan määrää leikkaavista enimmäismääristä

merkitystä on silläkin että kustannukset tälläkin sektorilla alenevat ja sillä että saman tyyppisiä kapasiteettiongelmia kuin noususuhdanteessa ei enää ole

meilläkin on hyvin kielteisellä tavalla kivihiili jonkun verran korvannut kotimaisia polttoaineita ennen kaikkea lauhdetuotannossa mutta ei onneksi vielä chp tuotannossa jota varten meidän tukijärjestelmät on luotu

tämä oli erittäin hyvä tämä sipilän puheenvuoron loppuosa koska teidänkin mallissanne te haette ratkaisua jossa loppuosa rahoista haetaan eläkeyhtiöiltä ja yksityisiltä eikö niin

mutta totta kai tälläkin puolella pitää miettiä josko olisi vielä joitakin muita keinoja joita käyttämällä saataisiin vielä enemmän vauhtia tähän

olemme erittäin hyvin sillä polulla

kolmantena kohtana lyhyt vastaus ed

en ihan ymmärrä mihin kysyjä nyt viittaa

rantakankaan konkreettiseen kysymykseen

eli maailmanmarkkinoilla tapahtuneista erittäin ikävistä kivihiilen hintaa laskevista tekijöistä huolimatta me olemme hyvin sillä ladulla jonka edellisessä hallituksessa yhdessä aikanaan loimme

hallituksessa ne ovat tapahtuneet elinkeinoministerin eli allekirjoittaneen toimesta enkä ainakaan itse tiedosta että minulla olisi joku henkilökohtainen etu ahvenanmaan suhteen

aivan loppuvaiheessa tampereen teknillinen yliopisto teetti tiettyjä selvityksiä joissa epäiltiin sitä josko nämä kohtuullisen tiukat kiristykset johtavat uusiin kosteus ja homevaurioihin

olin niin hämmentynyt edustaja wallinheimon hyvästä oppitunnista siitä mitä kaikkea hyvää hallitus on viime vuosina saanut aikaiseksi että on vaikea asennoitua siihen loppuun liittyvään kysymykseen

pyysimme siitä sitten sen jälkeen uuden arvion vielä vttltä joka oli itse asiassa varsin eri mieltä tampereen teknillisen yliopiston kanssa tästä asiasta

kokoluokassaan ainoastaan ydinvoimahankkeet ovat tätä suurempia

haluaisin kysyä nyt vaikkapa elinkeinoministeri häkämieheltä haluaisitteko pikkasen tarkemmin valottaa tiedonjanoiselle eduskunnalle kuinka hyvä tämä kasvupaketti tässä kehyspäätöksessä oikein onkaan ja kuinka tyytyväinen te siihen olette

eli meidän pitää pystyä elinkeinopolitiikassamme ja yleisessä talouspolitiikassa luomaan edellytyksiä ja tahtotilaa sille että elinkeinoelämä uusiutuu

arvoisa puhemies

en usko että paljastan mitään suurta valtionsalaisuutta kun kerron että me työ ja elinkeinoministeriössä pidämme näitä vireillä olevia hankkeita energia teollisuus ja talouspoliittisesti tärkeinä ja olemme tukeneet niitä koko vaalikauden ajan

silloin on kysymys koulutuksesta osaamisesta innovaatiojärjestelmän ylläpitämisestä kannustavasta verojärjestelmästä luvituskäytännöstä joka ei aiheettomasti näitä viivytä ja niin edelleen ja niin edelleen

kun otetaan huomioon ettei meillä ole omia öljyvaroja ei hiilivaroja ei kaasuvaroja ja vesivoimavaratkin ovat rajalliset siihen nähden olemme onnistuneet luomaan hyvin kustannustehokkaan ja hyvin diversifioidun järjestelmän

valtio on valmis harkitsemaan osallistumista kokonaisratkaisuun mikäli se on kestävä mikäli se on uskottava mikäli siinä on uskottavia yksityisen sektorin mielellään teollisia kumppaneita mukana ja mikäli nämä ottavat siitä päävastuun

arvoisa puhemies

eli ei välttämättä ole kysymys yksittäisistä tempuista tai tekosista vaan siitä että pidetään huolta suotuisasta houkuttelevasta liiketoiminta ja investointiympäristöstä

tämän sanoessani en yritä tästä erityisesti ottaa sulkaa hattuun hallitukselle vaan todeta että tämä on seurausta pitkäjänteisestä politiikasta mitä suomessa on tehty vuosikymmeniä ja meillä on pääosin energia asiat hyvin

ymmärrän hyvin tietenkin sen hädän ja huolen mikä kaivoksen työntekijöillä ja monilla aliurakoitsijoilla on

sitten kokonaan toinen asia on se että suomi on maailmankuulu siitä että meillä on varmasti maailman tiukin ja tarkin esimerkiksi ydinturvallisuuslainsäädäntö ja ydinturvallisuuskulttuuri

nyt on kuitenkin hyvä korostaa sitä että ympäristösyistä johtuen tämä on täysin erityyppinen konkurssi kuin konkurssit normaalisti ovat

siihen liittyen me menemme täysin kaikkien pykälien mukaisesti viimeistä piirtoa myöten ja niin tehdään myös tässä harjoituksessa

tässä on kiinnitetty moniin tärkeisiin asioihin fiksulla tavalla huomiota ja siitä huolimatta että siellä on vähän kritiikkiäkin niin pitää sanoa että hyvin laadittu mietintö

yhtiö on ollut yrityssaneerauksessa vuoden verran ja selvittäjän johdolla on yritetty löytää malli jolla löydettäisiin kokonaisratkaisu siinä onnistumatta

esimerkiksi mikä on ehkä alleviivauksen arvoinen asia säteilyturvakeskuksella on veto oikeuden omainen oikeus ottaa kantaa tähän harjoitukseen

jos olen ymmärtänyt perustuslakia ja eduskunnan työjärjestystä oikein niin täällä ministerit vastaavat hallituksen eivät edellisen eduskunnan ja silloisen opposition tekemisistä

täysin kelvottomia eivät ole myöskään keskustan ja perussuomalaisten vastalauseet niissäkin on käsitelty monia tärkeitä aiheita eikä taida olla ihan kelvoton tämä hallituksen selontekokaan kun jopa edustaja pekkarinen täällä sen ansioita äityi kehumaan

konkurssi avaa aina tämäntyyppisissä tapauksissa myös uusia mahdollisuuksia ja siltä osin on positiivista että jo nyt on esiintynyt selkeätä kiinnostusta aidosti uskottavilta tahoilta

arvoisa puhemies

on hyvä huomata että valtio ottaa tämän nyt haltuunsa ja valtio vastaa siitä että kaikki nämä ympäristöasiat tulevat vastuullisesti hoidetuiksi ja siihen liittyen myös siitä että kaikki siihen liittyvät kustannukset esimerkiksi aliurakoitsijoille maksetaan

olennaista on tiedostaa se että nämä murheet ovat meidän rajojemme ulkopuolella

juuri tässä tilanteessa on kuitenkin tärkeintä ottaa tilanne hallintaan ottaa konkurssipesä hallintaan ottaa kaivos hallintaan missä on onnistuttu kohtuullisen hyvin ja tehdä välttämättömät ympäristö ja muut investoinnit ettei uusia vahinkoja pääse syntymään ja sen jälkeen kärsivällisesti lähteä hakemaan kestävää pitkän aikavälin ratkaisua

tapahtui mitä tahansa maailmalla niin se että me pidämme huolta omasta kilpailukyvystämme ja se että me pidämme huolta omasta julkisen talouden tasapainosta on parasta varautumista riippumatta siitä mitä maailmalla tapahtuu

kysyisin nyt kuitenkin pääministeri kataiselta jolla on kokemusta myös edellisen hallituksen valtiovarainministerin tehtävästä poikkeaako tämän hallituksen varautuminen jotenkin olennaisesti siitä miten varauduttiin pääministeri kiviniemen hallituksen aikana

kun täällä edustaja skinnari puhui lämpimästi norjasta ja kehotti allekirjoittanutta tekemään asialle jotakin niin voisin jatkaa siitä että kun valtiovarainministeri totesi että hallitus tekee asioita ajassa niin välillä myös etuajassa

se mikä valtion tarkka rooli siinä voi olla on tietenkin riippuvainen siitä minkälaisia kumppaneita mukaan on tulossa minkälainen kokonaisratkaisu tulee minkälaisia toivomuksia muilta osapuolilta löytyy

edustaja pekkariselle puolestaan voin todeta että siellä kiinnitettiin huomiota siihen että edellisen elinkeinoministerin vierailusta oli kovin kovin kovin pitkä aika ja siinä mielessä oli hienoa että tämä maa huomioitiin

uskon että nimenomaan energia alalla tarve pitkäjänteiseen ennakoitavaan toimintaympäristöön on ehkä kaikkein suurin

tämä hallitus aloitti projektin jonka tarkoituksena on pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen tämän vaalikauden aikana ja se tulee onnistumaan

energiapolitiikan pitkäjänteinen tekeminen ja harjoittaminen on hyvin vaikeata sen takia että lyhyelläkin aikavälillä maailmalla voi tapahtua erittäin merkittäviä muutoksia

arvoisa puhemies

se että tuulivoiman syöttötariffi tällä hetkellä tuntuu kiistatta varsin anteliaalta perustuu tietenkin siihen että esimerkiksi sähkön markkinahinta on olennaisesti alemmalla tasolla kuin mitä aikanaan oletettiin mikä perustuu muun muassa talouslamaan euroopassa kivihiilen maailmanmarkkinahinnan laskuun ja sen taustalla olevaan yhdysvaltain liuskekaasuvallankumoukseen ja niin edelleen ja niin edelleen

tämä on tietenkin ollut monella tapaa hankala ja vaikea valmistelu yksinkertaisesti sen takia että meidän saantomme kuitenkin niin paljon laskee

sen sijaan tosiasia on se että osin johtuen hankalasta taloustilanteesta yleisesti ottaen tämä yleinen asunnottomuus ei ole lähtenyt vähenemään ja se on tietenkin huolestuttavaa ja sen eteen pitää tehdä jatkossakin paljon töitä

kannattaisi nyt yrittää olla johdonmukainen retoriikassaan niin että joko ollaan iloisia siitä että tehdään se yhdessä ja sitten jätetään hallitus haukkumatta siitä että se ei yritä tehdä sitä yksin tai sitten todetaan että emme me haluakaan tehdä sitä yhdessä ja sitten annetaan hallitukselle valtuudet mennä yksinään eteenpäin

hyvänä torjuntavoittona saimme toki sen että itä ja pohjois suomen erityisrahoituksen taso laski kohtuullisen vähän mutta täällä perusrahoituksen puolella on tietenkin kiistatonta että rahaa on olennaisesti vähemmän käytettävissä seuraavalla rakennerahastokaudella

mutta tämä on vähän saman tyyppinen asia kuin työttömyys kun talouskriisi on riittävän vakava niin tätä ei ole voitu välttää